kovin heikolta näköjään näyttää jos tässä tekisi lakialoitteen näitten pitempiaikaisten kansanedustajien kohtuuttomien eläke etuuksien leikkaamiseksi

mutta kun täällä viime täysistunnossa lakialoitteen laatija edustaja eestilä otti esille nimenomaan että perusopetus on se ongelma tässä asiassa niin näinhän se ei tavallaan ole

summa summarum paljon asioita olisi saavutettavissa kuntien sisällä ja siinä mielessä on hyvä että kuntia herätellään uudistumaan

eli ei ole syntynyt ainuttakaan reaktiota tähän ideaan joka mielestäni liittyy aivan tähän asiakokonaisuuteen ja näköjään näyttää olevan aika arka aihe

hallitus sekoiluineen ei kuitenkaan anna kunnille aitoa itsenäistä mahdollisuutta siihen

mutta ihan rehellisyyden nimissä kun tähän keskusteluun on nyt lähdetty toivoisi kommenttia näiltä kokeneemmilta kansanedustajilta mitä ajatuksia tämä esimerkki herättäisi että leikataan takautuvasti aivan niin kuin kansaneläkkeen osalta tavallisten kansalaisten aika pienituloistenkin kansalaisten osalta on tässä maassa tehty

se on mielenkiintoinen asia edelleen miten tässä toimitaan mutta aivan hyvähän näistä asioista on keskustella

kannatan puolustusvaliokunnan mietintöä jota on puolustusvaliokunnassa valiokunnan puheenjohtaja jussi niinistön johdolla ansiokkaasti valmisteltu

sen sijaan en voi hyväksyä ja kannattaa niitä toimintatapoja joilla puolustusvoimauudistusta on ministeri stefan wallinin johdolla valmisteltu

arvoisa herra puhemies

tässä edellisen vaalikauden mallissahan oli esityksenä se että se puolueelle annettu ääni ei mene missään nimessä hukkaan eli se menee joka tapauksessa sille oman puolueen edustajalle

kyllähän puolueella pitää olla yhteinen linja riippumatta vaalipiiristä ja minä ainakin olen ymmärtänyt myös hallituksen kannattavan tällaista linjaa ja se oli sen aiemman ehdotuksen keskeisin idea

onko tehty mitään tutkimusta kansalaisten keskuudessa kyselytutkimusta tai muuta vastaavaa miten hyvin tämä nykyinen järjestelmä on kansalaisille selvä että mitenkä ne paikat

kannatan edustaja tiilikaisen tekemää epäluottamuslause ehdotusta

arvoisa herra puhemies

viime kaudella todella aloitettiin tämä uudistustyö ja on tosi sääli jos se nyt sitten vedetään kertaheitolla vessanpytystä alas

kyllähän tärkeintä on se että suhteellisuus toteutuu

meillä on nyt täällä tällä hetkelläkin se tilanne että vain parintuhannen äänen erolla meillä on täällä esimerkiksi monta edustajaa vähemmän kuin demareilla jotka todella saivat vain parituhatta ääntä enemmän kuin me

tällainen tilanne ei ole oikeudenmukainen

myös kun tässä pohditaan näitä eri vaalipiirien jakoja niin kun itä suomi on ollut näkyvästi esillä niin todella myös silloin jos lähdetään tekemään itä suomen vaalipiiri se tarkoittaa uudellamaalla muutoksia suurella todennäköisyydellä jotta päästään tasapuoliseen asemaan

mutta haluaisin kuulla nyt niiltä jotka haluavat jättää tämän asian sikseen ja ottaa uudet lähdöt mikä on se keskeinen syy miksi tämä nyt sovittu uudistus ei kelpaa

edustaja rossi viittasi omassa puheenvuorossaan ilmeisesti täällä käytyyn keskusteluun siitä minkälaisia turvallisuusuhkia miltäkin taholta suomeen kohdistuu

minun mielestäni meidän on syytä luottaa suojelupoliisiin siinä kun suojelupoliisi on todennut että meillä on suomessa moninkertaistunut terrorismiin kytköksissä olevien yksilöiden määrä viimeisten vuosien aikana ja meillä on toisaalta se tilanne että eniten meidän sisäistä turvallisuutta uhkaa ainakin supon näkökulmasta ääri islamilainen terrorismi

joten tässä ei ole kyse mistään mielipideasiasta eikä siitä mitenkä me suhtaudumme erilaisiin uskontoihin vaan kyse on siitä miten me suhtaudumme olemassa oleviin tosiasioihin

arvoisa herra puhemies

kehysriihessä päätettiin myös sote uudistuksen jatkosta mutta siinäkin on jäänyt nyt epäselväksi että montako sote aluetta tähän maahan luodaan

arvoisa herra puhemies

se täytyy tunnustaa että monessa olemme hallituksen kanssa samoilla linjoilla ja olemme tässä samassa kehyksessä

itse nostaisin kaksi keskeistä eroa meidän politiikkojen välillä muitakin on ja kyllä ne ovat tämä europolitiikka siinä tehtävät toimenpiteet ja samoin sitten se miten nähdään suomi halutaanko koko suomi pitää asuttuna vai keskitetäänkö

kysyisinkin nyt ministeri guzenina richardsonilta että onko tässä kyseessä välivaihe

arvoisa herra puhemies

minkä takia nämä sote alueet on linjattu perustettavaksi isäntäkunta mallilla

myös sitten tämä vastuunpakoilu on hallituksella aivan omaa luokkaansa koska todella kuntapäättäjille annetaan nyt sitten leikkaustoimenpiteet tehtäväksi tai vastaavasti veronkorotukset ja myös valtiovarainministeriön laskelmia on näistä teidän uudistuksistanne

ne pakottavat monet kunnat nostamaan sekä kiinteistöveroa että vielä kunnallisveroa

siinä mielessä työn verotus kyllä kiristyy ja kun ottaa huomioon että on kyse isoista ratkaisuista työmarkkinaratkaisuihin liittyen niin te olette kyllä selityksen velkaa

arvoisa herra puhemies

suomen talouden kuralleajo ei tiedä hyvää lähitulevaisuutta ajatellen jolloin väestömme ikääntymisen kustannukset tulevat yhä lisää rasittamaan julkistaloutta kasvavina sosiaali ja terveystoimen menoina

edelleenkään myöskään ervvllä ei ole olemassa eussa lainsäädäntöpohjaa

myös asiantuntijakuulemisissa on esiintynyt tällainen näkemys eli nyt kun edustaja brax paljon näihin asiantuntijoihin viittaa niin tällä kertaa kyllä asiantuntijoita löytyy jotka ovat tätä mieltä

nyt perjantaina nimitettävän uuden hallituksen on otettava uusi asento talouspolitiikassa ja pyrittävä käyttämään tulevalla nelivuotiskaudella kaikkia mahdollisia elinkeino ja fiskaalispoliittisia välineitä stimuloidakseen suomen uudelle talouden kasvu uralle

tässä nyt jälkikäteen haetaan tätä lainsäädäntöpohjaa ja sillä sitten perustellaan myös jatkopäätöksiä

mehän tiedämme mikä se evm on

suomen krooninen julkisen talouden alijäämä ja räjähtänyt julkisvelan taso ovat johtamassa siihen että entisen talouden mallioppilaan taloudenpitoa ei pian erota mikään etelä euroopan maiden manana tyyppisestä taloudenpidosta jossa ikävät asiat jätetään mieluummin huomenna päätettäväksi jolloin tilanne on jo ehtinyt kriisiytyä

arvoisa herra puhemies

siitä näkökulmasta se on kyllä ymmärrettävää että te olette viime kaudella näitä mekanismeja ajaneet ja haette ehkä nyt sitten jälkikäteen ikään kuin lainsäädäntöpohjaa ja oikeutusta niille päätöksillenne

tämä evmhän on ollut useamman kerran perustuslakivaliokunnan käsittelyssä ja myös tämä mahdollisuus pääomittaa suoraan pankkeja

eu komissio suomen itse solmimien talouskurisopimusten perusteella on antanut suomelle pari viikkoa sitten vakavan varoituksen maamme taloudenhoidosta koskien julkisen talouden alijäämää ja velkatasoa

talouskurisopimuksen on muuten ollut hyväksymässä myös vasemmistoliitto jonka riveistä on sittemmin esitetty ettei sopimusta ja sen tulkintaa käytännössä noudatettaisi

näin ollen tämän evm sopimuksen rukkaamisen siihen malliin että siinä voidaan nyt tosiaan pääomittaa pankkeja suoraan olisi ilman muuta pitänyt tapahtua niin että eduskunta olisi päässyt päättämään tämän sopimuksen muuttamisesta ja perustuslakivaliokunta olisi sitten arvioinut sen käsittelyjärjestyksen

jos pian aloittava uusi hallitus ei saa talouden suuntaa käännettyä jo kohtuullisen lyhyessä ajassa on vaarana että joudumme komission kurinpitotoimenpiteiden kohteeksi ja toteuttamaan ankaran julkisen talouden matokuurin brysselin byrokraattien mahtikäskyjen mukaisesti mikä väistämättä alentaisi suomalaisten aineellisen hyvinvoinnin keskimääräistä tasoa

mutta niin kuin sanottua kovin yksinäistä on ollut huolehtia näistä asioista perustuslakivaliokunnassa

ainoa tapa välttää tämä brysselin pakkovaltaan joutuminen on toteuttaa nyt edellisistä hallituksista poiketen sinivalkoista elinkeino ja finanssipolitiikkaa jotta saisimme julkisen taloutemme tasapainoon sekä luotua uutta kasvua ja työtä suomen kansalle

suomi on suomalaisten edunvalvontamekanismi

totta kai tänne sopii töihin tulla ja tietenkin samat työehdot pitää olla ja mieluiten muutenkin sen sopeutumisen meidän yhteiskuntaan mahdollisimman kattavaa

meidän on syytä valita ensimmäinen vaihtoehto edellä mainituista

itsenäiset rahapoliittiset keinot eivät talous ja rahaliiton jäsenyyden myötä ole työkalupakissamme ja siten käytössämme

tässä saattaa käydä niin että tämä on niitä ensimmäisiä askelia sosiaalipolitiikan puolella jotka sitten johtavat siihen meidän järjestelmämme murenemiseen ja ihmetyttää se että mikäli tällaisia direktiivejä sitten kansallisesti hyväksytään niin ei todella olla kuitenkaan vakavasti otettu niitä huolia joita on jo aiemmin niin kuin esimerkiksi tämän valiokunnan mietinnön mukaan esitetty ja nyt sitten ollaan huolissaan

nyt on konservatiivisen yhteiskuntapolitiikan aika

kyllä ainakin itse olen samaa mieltä kuin meidän ryhmämme siellä valiokunnassa on ollut että näiden asioiden on oltava kunnossa samaan aikaan jos tämmöistä lähdetään viemään ja ylipäätään kun on jo muutenkin vaikea asia niin sitten kun ei ole tämä tietojensaantioikeus ja tämä velvollisuus niitä antaa sillä tolalla millä pitäisi olla niin ei tässä voi muuta kuin suhtautua kielteisesti tämäntyyppiseen lakihankkeeseen

arvoisa puhemies

nokituksen suuruusluokan voidaan todeta olevan niin uhkarohkea että jos kaikki riskit realisoituisivat ei suomella olisi siinä tilanteessa mahdollisuutta vastata perustuslain velvoitteiden toteutumisesta eli siis muun muassa erilaisten peruspalveluiden takaamisesta kansalaisille

kun tätä asiaa tuolla perustuslakivaliokunnassa käsiteltiin ja sitten kun tähän aloitteeseen tuli ja ihan oikein että tuli näitä tiettyjä reunaehtoja ettei voi loukata ihmisoikeuksia jnp

tämä on järkyttävää

perussuomalaiset kysyvät miksi hallitus haluaa jatkuvasti nokittaa suomalaisten rahoilla

tosiaan viime syksynä perustuslakivaliokunta yksimielisesti linjasi että tätä oikeustilaa tämän esityksen osalta on selvennettävä koska täällä oli väärin ymmärretty asioita tai osa oli ymmärtänyt väärin ja sitten mietintö käsiteltiin siltä väärin ymmärretyltä pohjalta

niin yksi sellainen esimerkki mitä itse siinä kysyin sitten ihan vain esimerkkinä on tämä että esimerkiksi jos jotkut tekisivät aloitteen suomen muuttamisesta virallisesti yksikieliseksi niin nämä reunaehdot mitkä tässä ovat eivät ainakaan tätä asiaa perustuslakivaliokunnassa käsiteltäessä estä siis sellaisten aloitteiden tekemistä

onko hallituksen mukaan niin että jos kapasiteettia ei korotettaisi syntyisi totaalikatastrofi eli kaikki menisi omat ja lainatut

se että tässä selvennetään oikeustilaa ei tietenkään sovi jättää tai ei tietenkään tarkoita sitä että perussuomalaiset lähtisivät tätä hyväksymään

arvoisa puhemies

se on sitten taas sen ajan mures miten sitten tulevaisuudessa on mutta näin ainakin kun tätä asiaa vietiin eteenpäin esimerkiksi tällainen aloite on nyt mahdollista sitten jos tämä astuu voimaan tehdä

arvoisa herra puhemies

tässä on nyt keskusteltu maahanmuuttopoliittisesta keskustelusta ja menty ehkä jo itse tästä asiasta ja pykälästä joka on aiheena vähän sivupolulle

toisaalta vielä haluan esittää hallituspuolueitten edustajille kysymyksen

vastatkaa nyt siihen miksi te suomen aiemmasta kannasta poiketen halusitte lähteä hyväksymään näitten vakausvälineiden yhteenlasketun kapasiteetin kasvattamisen

tämä on tietysti ihan hyvä asia että käydään keskustelua mutta jotta tämä asia sinne kansalaisten suuntaan konkretisoituisi niin silloin mielestäni on myös vastuullista näitten keskustelijoiden jos he kokevat että nyt on kyseessä jokin epäkohta lähteä äänestämään sen epäkohdan poistamisen puolesta

arvoisa herra puheenjohtaja

miksi teitte sen

täällä kun syytettiin yksinkertaistamisesta ja retoriikasta niin kyllä kuitenkaan kun perustuslakivaliokunnassa meillä on asia tulossa käsittelyyn sen seurauksena että täällä ei osa hallituspuolueittenkaan kansanedustajista ole tiennyt mitä on ollut hyväksymässä ervvn osalta en kovin paljon viitsisi olisin kyllä aika siipiäni myöten jos olisin hallituksen edustaja ja arvostelisin oppositiota tässä

arvoisa herra puhemies

kyllä sote lainsäädäntöä voi muuttaa mutta sen on tapahduttava yksinkertaisella enemmistöllä täällä eli ei edustaja zyskowicz ihan minkälainen tahansa uudistus ole mahdollinen tai jos niin ajatellaan niin kuitenkin meillä on sitten perustuslain säätämisjärjestys

näin ollen tätä kautta ihmisille syntyy sitten se kuva mikä on oikea epäkohta ja mikä on sitten ehkä epäkohtien maalailua ja muuta

valtaosalle suomalaisista kuitenkin mieluisin vaihtoehto vaikuttaisi olevan se että euromaista heikoimmat jättäisivät rahaliiton

tämä tietohan mahdollisesta perustuslakiongelmasta koskien sote alueitten määrää ja jaottelua on ollut meillä ainakin parlamentaarisessa seurantaryhmässä jo joulukuusta lähtien mutta sitä ei ole sen kummemmin tuotu julki koska tilanne on se että on annettu ymmärtää että tämä ongelma on myös ratkaistavissa

tavallaan määräänsä enempää ei voida keskustella asiasta puuttumatta niihin epäkohtiin konkreettisin toimin vaan sitten se on vain sitä puhetta

tässä tuleekin mieleen että onko teillä halu lisätä yksityisiä palvelumarkkinoita sillä nämä jonot laitoshoitoon ovat pitkät ne ovat kasvamaan päin ja maaseudulla esimerkiksi kotihoidon hinta on aika kallis kun se on hyvin hajanaista se asutus joten kyllä laitoshoito puoltaa paikkaansa

suomalaiset haluavat eurooppalaista yhteistyötä mutta eivät hinnalla millä hyvänsä

tämän teidän uudistuksenne osalta tästä vastuukunnasta johtuen voi ennakoida erilaisten valtiosääntöasiantuntijoitten julkisiin puheenvuoroihin vedoten että tässä teidän vastuukuntamallissanne saattaa olla ongelmia

olennaista siinä päätöksessä pankkien pääomittamisen rahoittamisesta niin että kolmas vaihtoehto on ervvn kautta sen asian hoitaminen ei ollut se että se on kolmas vaihtoehto vaan se että se mentiin mainitsemaan siinä huippukokouksen päätöksessä

sellainen löysä puhe on omiaan justiin ruokkimaan sellaista voisi sanoa väärälle polulle menevää yleistä maahanmuuttokeskustelua

arvoisa puhemies

mutta haluan vastauksen siis siihen hyvä ministeri oletteko te nyt tosiasiassa edellisen hallituksen linjaa tässä jotenkin jatkamassa

me perussuomalaiset olemme suomalaisten ylivoimaisen enemmistön kanssa näistä asioista samaa mieltä

todella on niin että soisin kyllä että vasemmalla nyt nämä gallupkannatuksetkin herättäisivät teidät siitä ruususenunesta missä te olette

olemme ainoana eduskuntapuolueena alusta alkaen vastustaneet tukitoimia jotka rikkovat eun omia sopimuksia ja joita runnotaan läpi tavalla joka ei saa edes perustuslakivaliokunnassa yksimielistä hyväksyntää

mitä tulee sitten tähän lain noudattamiseen niin tämä kuntien velvollisuus tehdä marraskuun loppuun mennessä päätös kuntarakenneselvityksestä ei ole sillä tavalla juridisesti velvoittava että se alue mitä kunnat tulevat esittämään olisi sitten sitova vaan se voi muuttua

viime vaalikaudella perustuslakivaliokunta linjasi että kaikkein ongelmattomin tapa toteuttaa sote uudistus on nimenomaan suorilla vaaleilla valittavat maakuntavaltuustot

haluatteko te lisätä yksityistä palvelutuotantoa vai mikä siinä on että te ette tuoneet tätä henkilöstömitoitusta sitovaksi

onhan nyt niin että edelleenkin lähdetään siitä että tämä uudistus toteutetaan vaalien kautta niin että ensimmäiset maakuntavaltuustot valitaan vaaleilla eikä kunnanvaltuustojen toimesta

siksi ihmetyttääkin minkä takia tällainen selvitysvelvollisuus on tänne kirjattu ja tämä määräaika että nimenomaan marraskuun loppuun mennessä tämä alue on kerrottava valtioneuvostolle

finanssikriisin yhteydessä ehdotimme heti kärkeen että sijoittajat saavat itse kantaa riskeistään realisoituvat tappiot

me perussuomalaiset olemme kantaneet vastuuta siitä että suomen kansan enemmistön mielipide tulisi myös eduskunnan päätökseksi ja olemme puolustaneet suomen kansaa jotta sen mielipiteillä voisi jatkossakin olla painoarvoa

perussuomalainen eduskuntaryhmä kantaa siis vastuuta tavalla joka tukee demokraattisen päätöksentekojärjestelmän uskottavuutta ja olemassaolon oikeutusta

arvoisa puhemies

koska hallitukselle vastuunkanto tuntuu tarkoittavan eri asiaa herää kysymys missä järjestelmässä osa poliitikoista haluaa vastuuta oikein kannettavan

tähänkin kysymykseen on hyvä saada hallitukselta vastaus

jos todella joidenkin mielestä kansat ja kansanvalta ovat ongelma ja hyvä veli verkostot sekä kabinetit ja uhkapeli ratkaisu on meidän aidosti vastuullisten kansanedustajien syytä yhdessä suomalaisten enemmistön kanssa palauttaa politiikkaan parlamentarismin ja kansanvallan kunnioittaminen pelihimoisten vastustuksesta huolimatta

tätä on todella vaikeaa nyt jälkikäteen enää sitten korjata ja tässähän oli vielä myös erimielisyyttä euroopassa siitä tuleeko tällainen uusi pääomitusväline niin että lanseerataan muuttamalla sopimusta vai vain hallintoneuvoston päätöksellä

puhemies

kannatan edustaja pietari jääskeläisen tekemää epäluottamuslausetta

tällä nykymenolla jos sitä jatketaan käytännössä se on tätä viimeinen sammuttaa valot politiikkaa jossa maakuntakeskukset vahvistuvat entisestään ja näennäisesti kunnat pysyvät itsenäisinä

suomelta ei mielestäni selkeää kantaa koskaan tullut

ensimmäisen kerran tämä nyt käsittelyssä oleva talousunionisopimus tuotiin perustuslakivaliokuntaan tämän kuluvan vuoden alussa

sitä käsiteltiin silloin pöytäkirjauksen muodossa koska lopullista sopimusta ei ollut olemassa ja siihen ei voitu siten ottaa lopullista kantaa

kuitenkin tämä sopimus allekirjoitettiin maaliskuun alussa siis noin yhdeksän kuukautta sitten ja olenkin ihmetellyt missä tämä sopimus on viipynyt ja miten ihmeessä se on nyt tuotu juuri tähän ajankohtaan käsiteltäväksi tänne eduskuntaan samalle päivälle kun meillä on ollut käsittelyssä muun muassa van rompuyn ja kumppaneitten aivan järkyttävä paperi joka siis menee vielä tästäkin ylitse mitä nyt olemme varsinaisesti täällä käsittelemässä

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

puolitoista vuotta sitten oli esillä tämä pankkien pääomittamisen mahdollisuus ja silloin ei ollut tietysti olemassa tällaista vakausvälinejärjestelyä siinä muodossa mitä nyt aiotaan mutta se ei käynyt pääomapiireille koska siellä oli pelko että yhteiskunta tulee pankkien osakkaaksi eikä se käynyt tietysti suurille jäsenmaille koska ne olisivat joutuneet siinä tilanteessa päävastuullisiksi pääomittamaan näitä pankkeja

arvoisa herra puhemies

no mutta jos järjestelmä olisi eri niin aivan niin kuin edustaja j

jos näitä vastuusuhteita muutettaisiin se tarjoaisi mahdollisuuden jopa paras hankkeen seurauksena muodostettujen ylikunnallisten hallinto ja palvelurakenteiden purkamiseen ja paluuseen takaisin pienempiin yksiköihin

tällä on vahva signaali siitä että meidän turvapaikkapolitiikka on nyt kiristymässä ja tämä on omiaan myös viemään keskustelua asiallisen kriittiselle linjalle

paperi vei varmasti päivällä kaiken huomion ja kun tämä asia on tämän istunnon loppupäähän näin lykätty niin tuskin saa tämäkään riittävää huomiota

eikä se käynyt tietysti myöskään eu liittovaltiota ajaville jotka näkivät että tämä kriisi tarjoaa nyt parhaimman mahdollisuuden kautta aikain syventää kohti liittovaltiota tätä yhteistyötä

arvoisa herra puhemies

mutta pari pientä epäkohtaa tai kysymystä

se miksi perustuslakivaliokunnassa tämän ervvn uudelleenkäsittelyn osalta saatiin yksimielinen lausunto aikaiseksi johtuu siitä että tällä uudelleenkäsittelyllä ei kuitenkaan muutettaisi oikeustilaa vaan selvennettäisiin vain sitä

aivan turha on itkeä siellä hallituspuolueitten edustajien että pitää tulla iltavuoroon kun olette itse junailleet asian tällä tyylillä tänne näin

kun täällä ohjelmassa todetaan että kunnissa pakolaisten vastaanottaminen ja vastaanottokeskusten perustaminen perustuvat vapaaehtoisuuteen niin voiko asianomainen ministeri avata mitä tämä suomeksi tarkoittaa

onko nyt niin ministeri virkkunen että edellisillä hallituskausilla päätetyn paras hankkeen seurauksena ette kuitenkaan näe enää paluuta hanketta edeltäviin peruskuntiin mahdollisena vaikka kuntien ja valtion välistä vastuusuhdetta muutettaisiin

mutta nyt olisi aika lopettaa tämä kehityskulku tältä osin

ei tämä niin kuin mitenkään vaaranna kyllä minun mielestäni ainakaan sitä etteikö täällä edustajien taso kyllä kovasti riitä ja minun mielestäni sellainen pohdinta nyt pikkuisen vie tätä sivuun